täällä on monesti kysytty

no tänä päivänä työelämä on sellaista että korkeakaan koulutus ei takaa työpaikkaa kunnollisesta palkasta puhumattakaan

viime kaudella todella alennettiin yhteisöveroa

arvoisa rouva puhemies

työministeri lindström on aktiivisesti ottanut kantaa aikaisemmin siihen että nämä nollatuntisopimukset ovat ongelma ja niihin pitää puuttua

esimerkiksi kun talouspolitiikan arviointineuvosto antoi oman raporttinsa niin valtiovarainministeri stubb ensimmäistä kertaa rehellisesti sanoi leikkauspolitiikasta

kun te tiesitte varmasti että nyt tulee kymmeniätuhansia uusia työpaikkoja niin mistä te sen varmasti tiedätte kun näin on käynyt edellisellä kerralla kun samanlaisia tulonsiirtoja on tehty

se on arvovalinta siinä että ei haluta esimerkiksi suurituloisilta kerätä enemmän verotuloja vaan mieluummin leikataan kaikkein pienituloisimmilta lapsiperheiltä

mitä tulee työajan pidentämiseen niin ainakin valtiovarainministeriö omissa laskelmissaan lähti viime syksynä siitä että työajan pidentäminen nimenomaan johtaisi siihen että tarvitaan vähemmän työntekijöitä eli on vähemmän työpaikkoja

se on ollut pankkien ja rahoituslaitosten holtiton lainananto pörssipeli jossa on isoja tuottoja lähdetty hakemaan

pohjoismaiden neuvoston suomen valtuuskunnan puheenjohtajana ehkä useimmin vastaan tuleva kysymys liittyy nimenomaan eläkeläisten niin sanottuun kaksinkertaiseen verotukseen

nyt ollaan päästämässä pankit ja rahoituslaitokset kuin verikoirat veräjästä

edelleenkään ei haluta näillä sopimuksilla laittaa veroparatiiseja kuriin ei haluta tiukkaa sääntelyä finanssimarkkinoille ei valvontaa ja sanktioita ja ennen muuta ei edistetä tobinin veron kaltaista transaktioveroa

pohjoismaiden neuvostossahan toimii tällä hetkellä rajaestefoorumi jonka puheenjohtajana toimii suurlähettiläs ole norrback joka pyrkii toimimaan sen puolesta että erilaisia rajaesteitä saadaan madallettua ja poistettua jotta ihmiset pystyvät liikkumaan pohjoismaiden välillä sujuvasti oman toivomuksensa mukaisesti

itse asiassa suomen nykyinen hallitus on vastustanut ja jarruttanut rahoitusmarkkinaveroja jotka olisivat tobinin veron pidemmälle vietyjä sovellutuksia

näin paavo lipponen totesi aikoinaan jyrki kataisesta ja samaa voidaan todeta ministeri rinteestä ministeri stubbista ja ministeri niinistöstä jos katsotaan näitä päätöksiä joita on tehty

eikö nyt olisi arvoisa puhemies hallituksen aika tämän paketin yhteydessä nostaa lopulta esiin se että pankit ja rahoituslaitokset pitää saada vastuuseen siitä toiminnasta jolla ne ovat ajaneet maailman finanssikriisiin

yksi tällainen erittäin merkittävä rajaeste erityisesti suomalaisille ruotsissa työtä tehneille eläkeläisille on ollut niin sanottu kaksinkertainen verotus

aivan kuten valiokunnan puheenjohtaja sanoi tämän jälkeen ei tarvitse vastata kyselyihin kaksinkertaisesta verotuksesta mutta tämän jälkeen siitä huolimatta eläkeläiset tuskin ovat tyytyväisiä

opiskelijoilta työttömiltä sairailta leikataan ei palauteta yhtään mitään

arvoisa puhemies

viime keväänä kokoomus kävi mainoskampanjan hei me puhutaan ulkopolitiikkaa jossa stubbin naama hymyili ja kerrottiin että nyt puhutaan avoimesti ulko ja turvallisuuspolitiikasta

nimittäin tässä tapahtuu vähän niin kuin ojasta allikkoon

arvoisa herra puhemies

kaksinkertaisesta verotuksesta kyllä luovutaan kaksinkertaisesta verotuksesta jota on protestoitu sen vuoksi että joutuu maksamaan niin paljon veroa mutta nyt siirrytään järjestelmään jossa maksetaan vielä enemmän veroa

no meni pieni hetki ja sen jälkeen kiistettiin vahvasti ja jyrkästi että emme ole osana sisällissotaa afganistanissa

te olette antanut sisilialaisen tarjouksen jossa on sanottu että leikkaatte omia palkkoja ja itkette tai me leikkaamme teiltä lomarahoja sairausajan palkkoja lomien kestoa

tämä voi tietysti olla jostain näkökulmasta ihan oikeudenmukainen ratkaisu jos halutaan vain luopua kaksinkertaisesta verotuksesta

ei tämä ole mitään sopimista se on sanelemista ja ei ihme että elinkeinoelämän keskusliitto ek ei ole tosissaan halunnut edes löytää ratkaisua

mutta jos tavoite on se että entistä enemmän eläkeläisiä suomalaisia sellaisia jotka haluavat palata kotiseuduilleen ja jotka ovat tehneet työuransa ruotsissa muuttaa suomeen niin silloin tämä ratkaisu on omiaan entisestään heikentämään näiden eläkeläisten mahdollisuutta muuttaa suomeen

viime keväänä kun oli ensimmäistä kertaa esillä se että presidentti karzai oli tuomassa naisten oikeuksia julmasti polkevaa lainsäädäntöä afganistaniin te ministeri stubb huhtikuussa totesitte

te tarjoatte hopealautasella eklle kaiken sen mitä ne haluavat miksi neuvotella

sen vuoksi ek myös kärjisti tilanteen ilmoittamalla että keskitetyistä ratkaisuista luovutaan

nyt kun puhutaan pääministeri vanhasen luottamuksesta niin silloin tässä tiedonantokeskustelussa pohditaan sitä vastasitteko te niihin kysymyksiin mitä on pitkään esitetty

on tietysti jollain tavalla liikuttavaa miten huolestuneita kaikki puolueet ovat siitä että kyllähän ainakin on yksi puolue vasemmisto joka puolustaa suomalaista duunaria ja voin vakuuttaa teille että on jatkossakin nimittää yhden tai paikkoja oli

valtiovarainvaliokunnan puheenjohtaja manninen varmasti hyvin itse tietää että esimerkiksi tornionjokilaaksossa haaparannan puolella heti rajan toisella puolella asuu satoja suomalaisia eläkeläisiä jotka nimenomaan verotuksen vuoksi eivät muuta takaisin suomeen mutta haluaisivat sen tehdä viettävät pitkän aikaa kesämökillä

no nyt on seuraava laki karzain hyväksymänä voimassa

shiamiehillä on oikeus kieltäytyä antamasta vaimoilleen ruokaa ja elatusta jos nämä kieltäytyvät miestensä seksuaalisten tarpeiden tyydyttämisestä

en tiedä kuinka monta kertaa tässä eduskunnassa voidaan samat hiilivoimalat sulkea ja venäjän tuonti lopettaa ja niillä perustella ydinvoiman lisärakentamista

viimeksi tänään talouspoliittisen arviointineuvoston puheenjohtaja jyväskylän yliopiston professori uusitalo sanoi että hallituksen laskelmat ovat aivan liian optimistisia

kehittyvien maakuntien suomesta ja novasta ei mainittu sanallakaan novasta jossa on rikosepäilyjä kehittyvien maakuntien suomesta jossa on rikosepäilyjä

nimittäin jos haluamme vientityöpaikkoja jos haluamme esimerkiksi konepajateollisuuteen työpaikkoja mistä niitä syntyy

vaimot tarvitsevat myös aviomiehiltään luvan tehdä työtä ja jos syyllistyy raiskaukseen niin syytteestä voidaan luopua maksamalla niin sanottu veriraha

sen vuoksi minusta tätä asiaa pitäisi tarkastella nimenomaan siitä näkökulmasta miten nämä suomalaiset voivat palata takaisin kotimaahansa niin että heille ei tule ylitsepääsemätöntä estettä eläkkeiden verotuksen kautta rajalla

mielenkiintoista myös tässä päätösesityksessä on se että siinä viime metreillä pekkaroitiin sähkön kulutusarvioita ylöspäin sähkön säästö ja energiatehokkuusarvioita alaspäin ja itse asiassa oikeuskansleri on todennut esteelliseksi virkamiehen joka tätä asiaa on valmistellut

ovatko nämä ministeri stubb niitä naisten oikeuksia ja ihmisoikeuksia joita te olette ajamassa afganistanissa

sen vuoksi olisi järkevää etsiä sellaista ratkaisua joka tyydyttäisi niitä eläkeläisiä jotka ovat muuttamassa jatkossa

tämä on se suuri kysymys

vasemmistoliiton mielestä sotajoukoista sotatoimista pitää siirtyä kokonaan siviilikriisinhallintaan afganistanissa suomen osalta

nyt on kysymys kansanedustajien eduskunnan moraalista

kun näihin ei tule vastausta niin silloin herää kysymys voiko pääministeriin enää luottaa

olemmeko valmiita hyväksymään sen että tuotamme henkeä kohden kaikkein eniten ydinjätettä maailmassa ydinjätettä jota tulee tuotoksena sähköstä josta entistä isompi osa menee vientiin

ministeri mäntylä totesi että meidän pitää puuttua sukupuolittuneeseen köyhyyteen erityisesti köyhien eläkeläisnaisten osalta

juuson

mutta kun mietin sitä puheenvuoroa ja vetoomusta niin ajattelin että jos ministeri soini olisi ollut täällä paikalla kuuntelemassa tätä eläkeläiskeskustelua hän olisi varmaan ajatellut että olipa farisealaisesti sanottu

nimittäin jos katsoo niitä toimia mitä hallitus nyt tekee asumistuen leikkaaminen lääkekorvauksien heikentäminen matkakorvauksien heikentäminen asiakasmaksujen nostaminen kaikki nämä keneen ne kohdistuvat kaikkein voimakkaimmin

edustaja hoskonen sanoi että meidän mallimme vie vienniltä pohjan mutta kyllähän vientiyrityksille on tehty merkittäviä veronalennuksia

kysymys onkin siitä että jotta tästä keskustelusta päästään eteenpäin niin kaikki erilaiset tulot pitäisi viedä samaan progressiiviseen verotaulukkoon riippumatta saatko työtuloina tai eläketuloina tai pääoma osinkotuloina tulojen suuruuden mukaan samaan progressiiviseen taulukkoon

eläkeläiset toimeentulotukiluukulle

arvoisa puhemies

nimenomaan nykyisen perustuslain mukaan ulkotulos politiikka johtaa taas on lopetettu ulko ja turvallisuuspolitiikkaa johtaa tasavallan presidentti yhteistyössä valtioneuvoston kanssa

tämä on varsin tuore järjestelmä suomessa verrattuna muihin pohjoismaihin

ensi vuoden budjetissahan sitä ollaan hivenen nostamassa mutta edustaja elomaa on ihan oikeassa siinä että kyllä sitä pitäisi saada korkeammalle tasolle

niin pitkän pätkän te käytitte arviopuheenvuorostanne tämän visuaalisen ilmeen arvioimiseen

arvoisa puhemies

ilolla tietysti tuen sitä jos eduskunta katsoo että se on semmoinen kohde jonne pitäisi jotain laittaa lisää

te yritätte tätä vähätellä totta kai kun te haluatte tätä eteenpäin ja totta kai sen vuoksi erityisesti koska kansa joka kansanäänestyksellä äänestää tasavallan presidentin on sitä mieltä että mitä useampi ihminen on päättämässä ulko ja turvallisuuspolitiikasta sen parempi

miksi suomi velkaantuu

samoin kysymys kirjastoverkon laajentamisesta on erityisesti tietokirjailijoiden kannalta hyvin tärkeä kysymys

kaiken lisäksi ne ihmiset jotka työllistyvät maksavat enemmän veroja tarvitsevat vähemmän julkisia palveluita

edustaja jokinen vaikka tämä on valtakunnan arvokkain paikka niin eikö ole hyvä että ei nyt niin hirveän ryppyotsaisia aina olla että voidaan myös huumorin keinoja käyttää

ministeri brax teidän näkemyksenne siitä että enemmistöhallituksissa pääministeri ei ajaisi tahtoaan lopulta läpi on aika naiivi kun on katsonut vihreiden politiikkaa täällä esimerkiksi tämän hallituksen aikana miten kaikki mahdollinen mitä pääministeri on syöttänyt on päästetty läpi

arvoisa puhemies

edustaja hemmilä ja kokoomus jatkavat täällä tätä virheellistä käsitystä siitä että olisi useita vuosia elvytetty ja ensi vuonnakin elvytettäisiin että velanotto olisi yhtä kuin elvyttäminen

tietenkin rahan jako urheilussa ja liikunnassa menee niin että ennen muuta harrastajamäärät vaikuttavuus merkitys yhteiskunnalle erityisesti se miten lasten ja nuorten liikuntaa pystytään edistämään ovat tietysti ne kriteerit joilla tuetaan eri lajiliittoja

nyt arvoisa rouva puhemies kysymys on siitä millä me saamme talouskasvun käyntiin ja sillä työllisyyden nostettua

opiskelkaa edes sen verran taloustiedettä että ymmärrätte että jos meidän budjetin loppusumma pienenee se on supistava se on leikkaava ei elvyttävä budjetti

miten tämä nyt muuttuisi

valtiovarainministeri stubb kommentoi lähinnä vasemmiston vaihtoehtobudjettia niin että velanotto löysin rantein

entistä enemmän on myös pyritty suoraan tukemaan lasten ja nuorten liikuntaa seuratasolla että tulee kokopäiväisiä valmennuspäälliköitä saadaan laadukkaita valmentajia mikä on äärimmäisen tärkeätä sen urheilu ja liikuntaharrastuksen kannalta

sen sijaan museoiden indeksi on jäädytetty ensi vuoden osalta

ensinnäkin me osoitamme että työllisyysmäärärahojen nostaminen joka parantaa työllisyyttä ostovoimaa heikentävien leikkausten peruminen joka parantaa työllisyyttä sekä koulutusleikkausten peruminen joka parantaa työllisyyttä pitkällä tähtäimellä ovat tehtävissä oikeudenmukaisella politiikalla myös hallituksen budjettiraamissa

edustaja mäntylä kysyi haja asutusalueiden opiskelijoiden tilanteesta

en tunne niitä mutta kun katsoo kulttuuribudjettia niin näkee että siellä ei ole tilaa uudelle suurelle museolle vaan guggenheim pitää ensisijaisesti rahoittaa ulkopuolisin yksityisin rahoin

mutta sitten kun täällä oli pitkä lista niistä hankkeista joita budjettiriihessä hoidetaan jakamattomista varoista niin kysyin valtiovarainministeriöstä arviota ensi vuoden jakamattomista varoista

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

tarvitaan vahvaa elvytystä tarvitaan uudenlainen talouspoliittinen ote

edustaja lindström täällä totesi että ei pidä keskustella siitä onko turve tai ydinvoima parempi

silläkö te hoidatte koulut yliopistot tiet kuntoon niin kuin tässä hallitusohjelmassa lukee ja niin kuin täällä puheenvuoroissa on sanottu

jos löytyy varoja tässä taloudellisessa tilanteessa opintotuen parantamiseen niin tämä olisi semmoinen joka erityisesti lapissa auttaisi ja tätä voimakkaasti vien eteenpäin jos vain taloudelliset raamit siihen antavat mahdollisuuksia